uskon että yksi hyvä tapa edistää suomalaista alkoholikulttuuria siis vähentää humalahakuisuutta ja näin kokonaiskulutusta olisi joko purkaa alkon monopoli tai sallia mietojen alkoholijuomien oluen ja viinin myynti ruokakaupoissa

vaihtoehtoisesti alko voitaisiin velvoittaa perustamaan myyntipiste kaikkiin tietyn kokoluokan marketteihin

tämä edistäisi yrittäjien tasapuolista kohtelua ja poistaisi perusteettoman mutta merkityksellisen kilpailuedun joka on niillä marketeilla joiden yhteyteen on rakennettu alkon myymälä

tässä kansanedustajan työssä harvoin kokee ilon hetkiä mutta nyt juuri koen sellaista onnen tunnetta kun huomaan että olemme edustaja gustafssonin kanssa eräässä asiassa samaa mieltä ja se on se että työpaikoille pitää saada luottamuksen ilmapiiri jotta paikallinen sopiminen on mahdollista

mitkään käytettävissämme olevat resurssit eivät riitä sellaisen ammattiarmeijan ylläpitämiseen jolla puolustettaisiin edes puolta tästä maasta

koko maan puolustamisen periaate on oikeudenmukaista kaikkia kansalaisia kohtaan

sitä kyllä ihan yhtä lailla kuin työnantaja voivat myös ay liike ja työntekijäpuoli osaltaan edistää

tämä meidän yleissitova työehtosopimuskäytäntömme on valitettavasti sellainen että se ei salli sitä paikallista sopimista sellaiselle työantajalle sellaisella työpaikalla missä ei asianmukaiseen työnantajaliittoon kuuluta ja näitä tällaisia työpaikkoja on suurin osa suomalaisista yrityksistä

sodankäynti perustuu liikkeeseen ja keskittyy vaikuttamiseen siellä missä sitä kulloinkin tarvitaan ei varuskunnissa eikä siihen että maata puolustettaisiin rakentamalla puolustuslinjoja ympäri suomen

edustaja feldt rannalta haluaisin kysyä kun nyt tämä teidän budjettitasapainonne kyllä minun mielestäni perustuu enemmänkin silmänkääntötemppuihin kuin raakaan matematiikkaan

täällä on haikailtu erittäin tarpeellisen puolustusvoimauudistuksen myötä väheneviä työpaikkoja ja varuskuntien lakkauttamisia on harmiteltu

onko oikein että annatte kuvan tasapainoisesta budjetista sillä että otetaan suomen pankilta ja sitralta rahaa

ne ovat valitettavia mutta aiempaan viitaten

modernia ilmaisua käyttäen puolustusvoimien tehtävä on puolustaa maata puolustusvoimien tuote on pelote ja kaikki resurssit tulee keskittää siihen että tuote eli pelote on mahdollisimman hyvä ja tehokas

jos syntyy mahdollisuus valtiosopimustasoisen sotilasliiton perustamiseen ruotsin ja muiden pohjoismaiden kanssa voi se olla hyväkin ajatus

viime aikoina on valmistunut selonteko suomen kyberturvallisuusstrategiasta sekä puolustusvoimien oma selvitys kybersodankäynnistä valmistunee näinä päivinä

mahdollinen meitä koetteleva konflikti tai kriisi tietenkin toivomme ettei sitä koskaan tule tulee alkamaan kyberhyökkäyksellä ja vihollinen tulee soveltamaan kybermenetelmiä koko kriisin ajan

puolustusvoimiemme toiminta ja vaikuttamiskykyä kyberpuolustuksessa pitää kehittää voimakkaasti ja sille on varattava riittävät mahdollisuudet ja resurssit

tämän takia on erittäin tärkeää että puolustusvoimamme voi ottaa aloitteen käsiinsä ja ryhtyä itse ennalta ehkäiseviin kybertoimiin tarvittaessa jo ennen varsinaista maahamme kohdistuvaa hyökkäystä

keskeinen voimavara jonka päälle minkä tahansa maan puolustaminen rakentuu ei kuitenkaan ole materia vaan henki ja tahto

kaikkien maanpuolustukseen liittyvien toimien yhteydessä on pidettävä huoli siitä ettemme murenna puolustuksemme uskottavuuden tärkeintä voimavaraa maanpuolustustahtoa

arvoisa puhemies

kansainvälinen taloussuhdanne on huono ja mikä pahinta meidän taloutemme rakenteet ovat sellaiset ettei teollisuutemme ole enää pitkään aikaan ollut kilpailukykyinen monilla osa alueilla eikä täällä saada tehdyksi sellaisia tuotteita joita muualla maailmassa olisi taloudellisesti perusteltua ostaa

onneksi hallitus on ymmärtänyt tämän ja ryhtynyt toimenpiteisiin

kevään kehysriihessä otettiin ensimmäisiä askeleita rakenteiden korjaamiseksi muun muassa yhteisöveron alentamisen muodossa

kyseessä on iso rakenteita muuttava uudistuskokonaisuus joka auttaa meitä ottamaan aimo harppauksen eteenpäin kohti kilpailukyvyn palauttamista taloudellista nousua hyvinvoinnin parantamista ja kohti parempaa tulevaisuutta

osinkoverotusta ollaan uudistettu kasvua generoivaan suuntaan

kaksi vuotta sitten tehtiin laaja ja vakautta lisäävä raamisopimus

arvoisa herra puhemies

hallitus luo kasvurahastoja

hallitus on urheasti tässä matkan varrella ja kuluneella eduskuntakaudella tehnyt korjaavia toimia mutta globaalin talouspolitiikan realiteetit ovat olleet niin julmia etteivät nämä toimenpiteet ole auttaneet ja me velkaannumme edelleen

arvoisa puhemies

niin ikään suomi ei ole kovin kilpailukykyinen ja emme näin ollen ole olleet mukana niissä pienissä suhdannenousuissa joita maailmalla on ollut vaan ne ovat ohittaneet suomen

lappeenrannassa loppukesästä käynnistetyt tuulimyllyt jauhavat nyt sähköä maakunnan tarpeisiin ja se on hyvä asia

nyt näyttää kyllä kuitenkin siltä että kylmä pohjan puhuri puhkuu kuuraa kaakon tuulivoiman oraalle

toki tämä talousarvioesitys on askel jälleen oikeaan suuntaan

nimittäin puolustusvoimat antoi tuossa lausuntonsa kaakon tuuliroottorihankkeista

budjetin loppusumma on pienempi kuin aiemmin ja tehdään säästöjä ja niin edelleen mutta kuten totesin lainaakin otetaan

mielestäni pitkällä tähtäimellä tätä työtä siis tulee jatkaa ratkaisun avaimet liittyvät työhön talouteen ja sääntelyn vähentämiseen

näihin talkoisiin tarvitaan tietenkin mukaan kaikki

ymmärrän kyllä että maanpuolustuksesta pitää pitää huoli se on kaikille meille tärkeä asia mutta onko tuulivoiman osalta tehtävissä jotain ja jos on niin mitä

tällä hetkellä yritysverotus on sellainen että yrittäjät varsinkin pk yrittäjät jotka ovat se toiveemme siitä että he työllistäisivät jatkossa suomalaisia investoivat mieluummin muualle kuin tänne suomeen koskei tänne kannata rahojaan likoon laittaa kun siitä saatava hyöty on epävarma

käsittääkseni se ei sellaisenaan suomeen sovi mutta meidän varmasti tulisi pohtia senkaltainen ratkaisu jonka avulla saamme sitten yritykset investoimaan suomeen entistä

tarkoitan tällä sitä että paikallista sopimista pitäisi lisätä ottaen niitä joustoja käyttöön

olen sitä mieltä että palkkoja ei tule alentaa kyllä työmies ja työnainen ovat aina palkkansa ansainneet mutta muilla tavoin lisätä sitä joustoa niin työntekijän suuntaan kuin yrityksenkin suuntaan

täällä on käyty aiemminkin keskustelua tästä ja minun mielestäni yritysten ja työntekijöiden tulisi ymmärtää se että molemmat osapuolet itse asiassa ovat samassa veneessä eivätkä toisilla puolin pöytää kuten historiallisesti täällä suomessa on ollut tapana ajatella

arvoisa puhemies

edustaja mustajärvi luonnehti työntekijän asemaa omassa puheenvuorossaan minun mielestäni erittäin hyvin että sellaiseen tilanteeseen pitää päästä että työntekijä tykkää käydä töissä ja kokee olevansa arvostettu ja työnantaja arvostaa työntekijää

onko ollut jotain ongelmia

sitä käytiin todella pitkään ja aika erikoisella tavalla ja nyt se sitten peruutettiin ja todettiin että siellä oli suunnitteluvirhe niissä kilpailun säännöissä

sääntelytalkoita on vietetty jo jonkun aikaa

kerronpa ihan tällaisen esimerkin tai parikin

kolmantena

olin eräällä viinitilalla vierailulla vähän aikaa sitten ja siellä viinitilallinen sitten kertoi kuinka heillä on yksi rakennus sitä varten että sieltä voidaan myydä viiniä pulloissa vierailijoille mutta pitää olla toinen erillinen rakennus joiden välillä ei saa olla kulkuyhteyttä jossa sitä viiniä voidaan sitten anniskeluoikeudella tarjota maistettavaksi eli kaksi lämmitettävää rakennusta yhden viinipullon myymistä varten

jos ajatellaan näitä uutisia mitä tänä kesänäkin olemme kuulleet tästä kansainvälisestä urkinnasta niin on korkea aika että suomessakin saadaan kyberturvallisuuskeskus pyörimään

olemme siinä kyllä vähän jälkijunassa mutta hyvä että nyt lähdetään liikkeelle

no tarvittaisiin kolmas rakennus koska olutta saa sitten myydä mukaan ainoastaan elintarvikekioskista tuolla haja asutusalueella ja ei se kyllä kannata mutta onneksi sitä olutta voisi tarjota kuitenkin maistettavaksi siinä rakennuksessa jossa sitä viiniäkin tarjotaan maistettavaksi

minusta tämä on semmoinen hyvä esimerkki siitä millä pienyrittäjät tuolla maalla ja muualla pannaan ahtaalle ja he joutuvat moneen kertaan miettimään kannattaako suomessa yrittää

edustajat mustajärvi ja myllykoski puhuivat tuosta elvyttämisestä

tässä tilanteessa minusta se ei ole hyvä ratkaisu koska on väistämätöntä että tämä raha joka elvytykseen käytetään on velkarahaa ja se kuluu tehottomien rakenteiden ylläpitämiseen

ei ole tulossa mitään suhdannenousua joka poimii meidät tästä kuopasta ellemme me kilpailukykyämme paranna ja ellemme täällä suomessa rakenteita muuta sillä tavoin että me olemme kilpailukykyisempiä

kyllä minun mielestäni näin menetellen päädymme epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen koska tämän taloudellisen ahdingon ja kurjuuden siemenet on kyllä kylvetty ennen kataisen hallituksen istumaan alkamista

mutta kuten todettiin jo päivällä moneen kertaan ja pääministeri stubbkin totesi hallitus on paljon tehnyt mutta paljon on vielä tehtävää

eli työ on kesken ja sitä hallitus jatkaa

mutta jottei nyt menisi ihan yleisen tason puhumiseksi tämä loppusuora keskustelusta niin ajattelin esittää muutaman konkreettisen ja käytännöllisen toimenpiteen jolla me saamme lisää työtä suomeen hyvin nopeasti siten ettei se edes valtiolle aiheuta suunnattomia kustannuksia

vapautetaan kauppojen aukioloajat

ensimmäinen sairaslomapäivä omaan piikkiin

tämä tuo sitä joustoa työnantajille kun etsitään sopivia työntekijöitä ja vähentää riskiä epäonnistuneesta rekrytoinnista

tämä esitys kuntalain muuttamisesta selventää kuinka menetellä tilanteessa jossa kunta tuottaa samanlaisia tai samankaltaisia palveluja kuin yksityiset yritykset kilpailutilanteessa

esityksen mukaan kunnan tulee pääsääntöisesti yhtiöittää tällainen toiminta eli organisoida se osakeyhtiön osuuskunnan yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi

huomioitakoon ettei yhtiöittämisvelvollisuus koske kunnan lakisääteisiä tehtäviä

tämä on kohtuullista yrityksiä kohtaan mutta parasta tietenkin olisi ettei kunta tai muukaan julkinen organisaatio toimisi kilpailluilla markkinoilla lainkaan vaan kenttä jätettäisiin yrityksille

tärkeää kuitenkin on että kilpailu kunnallisten ja yksityisten palveluntarjoajien kesken tasapuolistuu

kuntien tulee keskittyä perustehtäviinsä

se auttaa tuottavuuden kasvattamisessa

niin ikään lakisääteisten palveluiden organisoinnissa on oltava ennakkoluulottomampia ja luonnollisesti pyrittävä siihen että ne järjestetään tehokkaammin ja laadukkaammin

oleellista on että syntyy toimivat markkinat joilla sekä kunnallinen palveluntuotanto että yksityiset yritykset voivat terveellä tavalla kilpailla

olen aiemminkin puhunut täällä palvelualoitteen käyttöönotosta

kysehän on toimintatavasta jossa kunta sitoutuu kilpailuttamaan palvelut jos joku muu taho esittää uskottavan suunnitelman sen toteuttamiseksi entistä paremmin tai edullisemmin

uskon että palvelualoitteen käyttöönotto säästäisi kuntalaisten rahoja merkittävästi ja osaltaan lisäisi hyvinvointia maassamme

haluaisin antaa tunnustusta ministerille siitä tarmokkaasta otteesta jolla hän on hommiaan hoitanut tässä uudessa tehtävässään tämän syksyn

se on kuitenkin perinteisesti ollut sellainen työkalu jonka avulla kommunikoidaan liikennepolitiikan tahtotila ympäröivään yhteiskuntaan ja nyt me emme sellaista ole siis ministeriön emmekä eduskunnan toimesta tehneet

näin ollen esimerkiksi tämä ratapaketti josta jokinen puhui on erinomaisen hyvä idea

ja miksei saman tien tehtäisi tieliikenteenkin puolelle isompi tienparannuspaketti ja siitä sitten asianmukainen päätös jotta eu rahoitusta voidaan sille hakea

minusta tällaisessa tilanteessa ei tämänkaltaisia järisyttäviä uusia veroratkaisuja tulisi

joo äsken edustaja eestilä nimi oli täällä jostain syystä se on että onko laillisesti poistettakoon

sellaista

arvoisa puhemies

hallitus kiinnitti tässä rakennepaketissa huomiota myös kaavoituksen yksinkertaistamiseen ja kaavoitusprosessiin ja tämä on kyllä erittäin tärkeä asia

erityisesti kaakkoisessa suomessa liberaalimpi kaavoituspolitiikka mahdollistaisi monia investointeja joihin joiden rahoitus ja joihin jotka hyödyttäisivät itärajan yli käytävää kauppaa

nyt tällä hetkellä meidän kaavoitusprosessimme sen lisäksi että ympäristöministeri on liian jyrkkä tulkitessaan näitä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita myöskin kestää liian kauan eli tämmöisen maakuntakaavan johon kaavoitetaan mahdollisia kauppatontteja käsittelyaika ympäristöministeriössä on noin vuosi

ja täytyy pitää mielessä se että silloin kun kaavoitusprosessi on kesken ja kaavoitus vahvistamatta maan tuotto on nolla prosenttia sillä aikaa eli pääoma ei tuota silloin mitään

tässä suhteessa toivoisin että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin jotta kaavoittaminen suomessa olisi yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa jotta hyvät rakennusprojektit pääsisivät nopeammin liikkeelle ja jotta saataisiin pääomat tuottamaan ja jotta sitä kautta valtiokin saisi sitten enemmän verotuloja

arvoisa puhemies

minusta edustaja grahn laasosen puheenvuorossa tuli hyvin esille se kuinka vihdoinkin tosiasiat tunnustetaan ja tiedetään koko sali missä tilanteessa ollaan ja samoin grahn laasonen toi hyvin esiin tätä pitkäjänteisyyttä ja kaukokatseisuutta mitä nyt tarvitaan

arvoisa herra puhemies